pääministeri kiviniemi ei selvästi myöntänyt että hallitus sitoutui kasvattamaan suomen takausvastuita sitä minkä valtiovarainministeri jyrki katainen nyt brysselistä käsin myöntää

millä hallitus takaa että aggressiivisen veronkierron ja veroparatiisien käyttöä ei tuoda mukaan suomalaisen terveydenhoidon rahastukseen

näiden reunaehtojen ympärillä me yritämme löytää sellaista ratkaisua jolla pystyttäisiin parantamaan opiskelumahdollisuuksia niin että opiskelijat valmistuisivat nopeammin

kun suomessa käytiin taistelua peruskoulusta kokoomus vastusti sitä että tuomme tasa arvoisen koulujärjestelmän suomeen

työelämän kovuudesta kertoo myös se kun nyt huomenna ovat pienipalkkaiset palvelualojen myyjät vartijat menossa vuorokauden pistelakkoon

luottaako valtiovarainministeri stubb siihen kun teillä on sekä ministeri toivakan että ministeri bernerin kautta omakohtaista tietoa miten tämä aggressiivinen verosuunnittelu toimii että heidän tietopohjillaan pystytään nämä virheet korjaamaan

toivon että sen toimitusjohtajan jota te nyt haette saldo ei ole tällainen vaan aidosti kiinnostavat suomalaiset työpaikat eivätkä seikkailut ympäri maailmaa ja suomalaisten työpaikkojen menettäminen ja huono tulos

vai mahtaako johtua siitä että sekä ruotsilla että britannialla on kymmenkertaiset sijoitukset irlannissa verrattuna kreikkaan

kansainvälisesti peruskoulujärjestelmä on pisa tutkimuksissa saanut erinomaisia tuloksia nimenomaan yhtenäisyyden ja yhtäläisyyden vuoksi

eduskunta ei hyväksy väliaikaisen tukijärjestelmän ervvn korottamista reaalisesti siihen liittyvää suomen panoksen korottamista eikä pysyvää tukijärjestelmää eli euroopan vakausmekanismia joka korottaa suomen velvoitteet arviolta kaksinkertaiseksi ja siirtyy päiväjärjestykseen

toisaalta on aivan niin kuin edustaja harkimo totesi urheilua ja on tämmöistä selvästi harrastustasoista urheilua mutta sitten on tämä toinen puoli eli se miten saadaan ihmiset liikkumaan muuten kuin harrastuksessa

mitä työnantajapuoli tekee

eiköhän siellä rehellisesti olla ihan omia sijoituksia pelastamassa ei yhteistä hyvää hoitamassa

lainsäädäntöä on muutettava niin että ilman kiinteää toimipaikkaa toimivaa yritystä voidaan valvoa tehokkaasti ja voidaan saattaa vastuuseen sellaiset yritykset jotka räikeästi rikkovat velvoitteitaan

nyt kun kokoomuksella on koulutuspoliittinen värisuora haluaa kokoomus palata ajassa taaksepäin heikentää koulutuksellista tasa arvoa

arvoisa puhemies

kansanrintaman joka aikoinaan peruskoulun loi pitää myös yhdessä taistella ja näyttää siltä että täällä on yksimielisyys siitä että tämän tasa arvoisen peruskoulun puolesta pitää toimia

nykytilanteessa työehtoja valvovien ammattiliittojen toimintamahdollisuudet ovat hyvin rajalliset jos niiden pitää omin varoin kääntää satoja sivuja asiakirjoja yhtiön kielelle ja käytännössä liiton on mahdoton ajaa asiaa yrityksen kotimaan oikeudessa

itse asiassa jos katsotaan urheiluseuratoimintaa ja harrastustoimintaa meillä eivät mitenkään harrastajamäärät tai ohjattuun johdettuun seuratoimintaan osallistuvien määrät ole romahtaneet

se tarkoittaa sitä että kun tällä hetkellä nuorista entistä isompi joukko jää ilman työpaikkaa ilman opiskelupaikkaa niin nyt tällä hallitusohjelmalla tämä hallitus pitää huolta siitä että yhtään nuorta ei jätetä ilman opiskelu tai työpaikkaa

mitä mieltä te ministeri sinnemäki olette pitäisikö lakon aikana ulkopuolisen työvoiman käyttö kieltää ja pitäisikö tätä ilmoitusaikaa lyhentää jotta sitä ei voi käyttää hyväkseen tällä lailla ulkopuolisen työvoiman lakon murtajien värväämiseen

mutta se on ongelma että niilläkään jotka osallistuvat ohjattuun toimintaan osallistuvat seuratoimintaan ja urheilutoimintaan ei tule tarpeeksi niitä liikkuvia tunteja viikossa

erkki virtanen yrittäneet kysyä

nimittäin soinin puheissa toistuvat kauppakamarin laskelmat siitä että tehtäisiin miljardin euron tasavero

taito ja taideaineiden asema yrittäjyyden painottaminen yhteiskunnallisen osallistumisen ja demokratiakasvatuksen sijaan sekä lisääntyvä valinnaisuus jonka seurauksia ei juurikaan mietitä

tarvitaan koko euroopan kattava yksinkertainen järjestelmä puuttua väärinkäytöksiin ja sen lisäksi tarvitaan suomen viranomaisten voimakasta tukea

edustaja saarikko eikö näillä ole mitään arvoa nuorille sillä että nostetaan ne jotka ovat vaarassa pudota yhteiskunnan ulkopuolelle että heitä tuetaan ja nostetaan niin että he pystyvät pitämään itsestään huolta

ei suomen talous nouse erilaisilla seminaari ja kokouskutsuilla joita heitellään edestakaisin vaan nyt on keskustelussa ensi vuoden talousarvio ja meidän pitäisi arvioida niitä konkreettisia toimia joilla pystytään luomaan työtä ja luomaan kasvua

aivan niin kuin edustaja harkimo avauspuheenvuorossaan totesi ehkä konkreettisin esimerkki on se että lapsista ja nuorista jotka osallistuvat urheiluseuratoimintaan ja ovat urheilijoita vain puolet liikkuu riittävästi suosituksiin nähden

väärinkäytöksiin voidaan puuttua huomattavasti tiukemmin jos ulkomainen työnantaja ja sen suomessa oleva edustaja yhdessä suomalaisen työn teettäjän kanssa säädetään yhteisvastuulliseksi suomessa maksetuista palkoista ja niihin liittyvistä veroista

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ei riitä se että käydään muutaman kerran viikossa salilla tai pallokentällä tai urheilukentällä tai lenkillä vaan tarvitaan myös sitä jokapäiväistä liikkumista

jos ajatellaan mistä syntyy suurin osa uusista työpaikoista suomalaisessa yhteiskunnassa ne syntyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä itsensä työllistäjät pienet yrittäjät jotka voivat palkata jonkun rinnalleen

arvostan sitä suurta luottamusta jota oppositiota kohtaan täällä eduskunnassa koetaan että hallituksen kyselytunneista tulee oppositiopuolueen puheenjohtajan kyselytunteja

mutta samaan aikaan pitää tehdä hyvin selväksi se että millään lainsäädännöllä suomi ei automaattisesti tule siihen tilanteeseen

edustaja kiviniemi on kovasti täällä puhunut siitä että korotetaan nimenomaan työttömien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea

tilaajavastuulakia on muutettava niin että tilaajan vastuu ulottuu koko ketjuun laajentamalla se koskemaan työehtosopimusten tosiasiallista noudattamista sekä korottamalla tuntuvasti laiminlyöntimaksuja

taito ja taideaineiden tuntimäärä supistuu ja muuttuu kokonaan valinnaiseksi nimenomaan yläkoulussa jossa opetuksesta vastaavat taidekasvatukseen ja kädentaitoihin erikoistuneet aineenopettajat

ilman omaa päätöstä omaa harkintaa siitä mitä se apu on jota annetaan sitä ei automaattisesti voida meiltä odottaa

ensin ajattelin tältä liikuntapuolelta nostaa muutaman asian mitä olemme pyrkineet tekemään jotta kynnys olisi mahdollisimman matala lähteä liikkeelle

arvoisa rouva puhemies

vaikka nykyisen hallituksen meriitit tähän asti eivät veronkierron estämisessä ja veroparatiisien kuriin laittamisessa ole erityisen hyvät niin minä haluan katsoa eteenpäin ja toivoa että jatkossa otamme isoja askelia tässä

on tärkeää että kuvataidetta musiikkia ja käsityötä on kaikille yhteisenä jokaisella luokka asteella

arvoisa puhemies

pitäisikö meidän helpottaa nyt näiden itsensä työllistäjien pienten yrittäjien asemaa sillä että alvn alarajan huojennusta nostettaisiin

no ensimmäinen asia tietysti on se että lapsena ja nuorena opitaan tai ollaan oppimatta liikunnallinen elämäntapa

toinen tietysti oleellinen seikka on se että tämän pitää perustua vapaaehtoisuuteen myös niiden osalta jotka lähtevät mahdollisiin operaatioihin ei niin että suomalaisia naisia tai miehiä pakolla laitetaan operaatioihin

se mihin pystymme vaikuttamaan on tulevaisuus

ongelmia on nähty siinä että on ollut ylisuuret lisäeläkkeet tämä eroraha joka myöskään ei tullut edustaja pekkarinen veikkaajille yllätyksenä vaan se oli siinä sopimuksessa joka meitä juridisesti sitoo ja sitten palkkataso

tietenkin tätä helpottaa se että hallituksessa ainakin kahdella ministerillä on myös käytännön kokemusta siitä miten veroparatiiseissa yrityksiä järjestellään

arvoisa puhemies

valtion tuottavuusohjelma vähentää väkeä kun työsuojelun alueella tarvittaisiin lisää väkeä valvomaan työoloja ja työehtoja

arvoisa rouva puhemies

taiteeseen ja kulttuuriin tulee ensi vuoden budjetissa prosentti lisää erityisesti veikkausvoittomäärärahojen taso nousee ja se että turun kulttuuripääkaupunkihanke on tänä vuonna ensi vuonna ei enää ole tuo väljyyttä sinne

tällä viikolla eun valtiovarainministereiden kokouksessa käsiteltiin saksan ja ranskan esitystä jossa vaaditaan eulle oikeutta puuttua jäsenmaiden budjetteihin ohi esimerkiksi suomen eduskunnan

silloin kysymys on eläkkeiden työttömyysturvan ja opintotuen indeksileikkauksien purkamisesta

viimeisenä huomiona se että kun moni puolue eräs nykyinen hallituspuoluekin on kovasti puhunut liittovaltiokehitystä vastaan niin mikä sen enempää on liittovaltiokehitystä kuin se jos yritetään alkaa luomaan yhteisiä asevoimia euroopan unionille

pisa tutkimuksessa hyväksi todettua mallia pitää kehittää ei romuttaa

kaksi asiaa joita ollaan tehty

nämä kaikki asiat ovat niitä joihin nyt kun haetaan veikkaukselle uutta toimitusjohtajaa puututaan

nimittäin ministeri stubb niin kuin mainitsi portugalin kanssa sai neuvoteltua verosopimusta uudestaan kun portugaliin tuli vasemmistohallitus

ensimmäinen on se että kun tutkimukset osoittavat että entistä useampi nuori lähes kolmasosa nuorista syrjäytetään liikunnasta ja urheiluseuratoiminnasta pois liian korkeiden maksujen takia niin nyt ollaan voimakkaasti panostettu siihen että kaikilla lapsilla on oikeus ja mahdollisuus harrastaa liikuntaa seuroissa

tämän hyväksyminen merkitsisi sitä että eu voisi vaatia esimerkiksi suomalaisten työttömyyskorvausten tai lapsilisien leikkaamista kuten nyt irlannissa on käynyt

tarkoitus oli äänestää ei

sen vuoksi on hyvä että veikkauksen hallituksessa on laajasti erilaista yhteiskunnallista osaamista liiketalouden osaamista jotta tehdään sellaisia sopimuksia jotka ovat kohtuullisia myös yhteiskunnasta

valitettavasti joudumme säästämään tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja kulttuuripuolikaan ei kaikilta osin välttänyt säästöjä vaan orkestereille museoille ja teattereille tehdään valtionosuuksiin tarkistuksia pieniä säästöjä

veromenetyksillä on negatiivinen vaikutus muun muassa yritysten väliseen kilpailuasetelmaan veronmaksumoraaliin sekä palkansaajaryhmien välisiin suhteisiin

valtiovarainministeri katainen on sanonut että hallitus ei leikkaa palveluita ja vasta ensi vuonna korottaa veroja

te pääministeri kiviniemi olette julkisuudessa todennut että saksan ja ranskan esitys on samansuuntainen kuin k linjan kataisen ja kiviniemen vaatimukset

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

tämä luo alueellista epätasa arvoa

pääministeri mari kiviniemen kauniit puheet siitä että olemme välikysymyksellä puuttuneet tärkeään asiaan eivät riitä

nimittäin useat kunnat ovat joutuneet jo tänä vuonna avaamaan budjetin leikkaamaan peruspalveluita päivähoitoa koulutusta kirjastopalveluita ja vanhustenhoitoa

arvoisa puhemies

on tärkeä että ruokakulttuuria edistetään ja edistetään sitä että suomalaiset enimmässä määrin ostavat kotimaista ruokaa ostavat luomuruokaa jos se on mahdollista

mutta samaan aikaan pitää muistaa että vähintään iso osa tästä ongelmasta on laillinen verojen aggressiivinen välttely

arvoisa puhemies

julkisuudessa on tullut esille että kokoomuksen puheenjohtaja jyrki katainen on painostanut suojelupoliisin virkamiehiä etteivät he julkisuudessa kerro omia näkemyksiään

edustajan kysymyksessä väitettiin että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan määrärahoja tullaan leikkaamaan

tällä hetkellä kaikkein kireintä veroa maksavat sairaat työttömät ja omaishoitajat ja kaikkein kevyimmin on verotettu pääomatuloja

voin todistaa että valtioneuvosto ainakin omalta osaltaan tätä periaatetta pyrkii edistämään nimittäin sain valtioneuvostolta häälahjaksi lahjakortin suomalaista lähiruokaa ja luomuruokaa myyvään kauppaan

jos katsoo lukuja siitä miten viimeisen viiden vuoden aikana on etsivää nuorisotyötä lisätty se on noin nelinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti nimenomaan nuorisotakuupanostusten kautta

ei riitä että me tuomitsemme ja sanomme ettemme hyväksy rikollista toimintaa sitähän ei kukaan hyväksy vaan meidän pitää myös tehdä rikolliseksi sellaista toimintaa jossa vältetään veroja nyt laillisesti niin sanotun laillisen veronkierron kautta

hallitus on kuullut tämän kritiikin ja budjettiriihessä eilen osoitimme etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan kaikki ne varat joita siihen tarvitaan joten tältä osin me huolehdimme siitä

arvoisa puhemies

meidän selkeä painotuksemme on ollut se että sentyyppisiä hankkeita tuetaan jotka liikuttavat mahdollisimman suurta joukkoa ja joihin on mahdollisimman matala kynnys osallistua

valtiovarainministeri jyrki katainen te olette painottanut että työn pitää olla aina kannattavaa

arvoisa puhemies

suomessa tehtävää työtä on suojeltava suurimpien yritysten epäisänmaalliselta toiminnalta joka vie työpaikkoja maasta ulos

ministeri jyrki kataisen kaltainen yleisesikunnasta annettu julkisuuden mukaan katainen teidän esikuntanne on pyrkinyt painostamaan ja vaikuttamaan yleisradion uutisointiin

vielä kun muistetaan se että indeksikorotukset tulevat kuitenkin näille alueille niin säästö ei ole niin suuri tämän vuoden tasoon kuin budjetissa lukee

arvoisa puhemies

zyskowicz

eli nyt pyritään hakemaan kun tässä nuorisotakuun piirissä on niitä jotka ovat valmistuneet on ammatti tarvitsevat työpaikan niitä jotka tarvitsevat koulutuspaikan myös niitä nuoria jotka tarvitsevat elämänhallintaa

työntekoa huomattavasti kannattavampaa on istua pääomien päällä ja nostaa pääomatuloja

esimerkkejä siitä mitä meidän pitäisi tehdä

sillä että pieni tekonurmi pieni urheilukenttä pieniä kuntoilulaitteita laitetaan voi olla paljon isompi merkitys kuin kaikkein hulppeimmilla tiloilla

näyttää siltä että keskustan rivit ovat enemmän sekaisin kuin esimerkiksi monien hallituspuolueiden

miten halutaan tällä esityksellä edistää demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallista osallistumista perusopetuksen tuntijaossa

ministeri katainen tämä toiminta on täysin vierasta demokratialle

meidän pitäisi estää mahdollisuus veronkiertoon vakuutuskuorilla holdingyhtiöillä ja muilla tämänkaltaisilla järjestelyillä

esimerkiksi sanastolle maksettavia lainauskorvauksia korotetaan mutta ei riittävästi ja jos eduskunta katsoo niin olisi hienoa että sinne tulisi lisää rahaa